toivonkin että pidettäisiin huolta että koululaiset eri ikäisinä voisivat oppia tuntemaan poliisin voisivat saada sitä kautta turvallisuuden tunnetta elämään vaikkapa yhden hyvän ammatinvalintamallinkin

nyt kun täällä on mainittu tuo sastamala jossakin puheenvuorossa niin minun on ollut hieno havaita että kun kesän aikana olen tavannut entisiä kiikkalaisia minäkin yhden vuoden olen ollut kiikan kirjoilla tai ihmisiä joistakin niistä liitetyistä entisistä kunnista niin he ovat sanoneet

tässä suhteessa koemme syvää huolta siitä mitenkä saamme turvattua keurusseudulla keuruun ja multian alueella nykyisin kohtuullisen hyvin toimivat ambulanssipalvelut

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ed

arvoisa puhemies

mielestäni tiedotusvälineet ovat oppineet kassan viimeisessä tapahtumassa tänään tämän

on hyvin toivottavaa että meillä haluttaisiin edistää yleistä liikennettä joukkoliikennettä eri muodoissaan kautta koko maan

sasi täällä hyvin selvensi presidentin valtaoikeudet ja tehtävät jotka ovat merkittävät

olen rautatien edustajille todennut että meidän ei ollenkaan pidä katsoa tämän hetken taantumaan vaan pitää katsoa tästä eteenpäin

haluan tässä yhteydessä korostaa presidentin roolia puolustusvoimien ylipäällikkönä nimenomaan rauhanajan ylipäällikkönä ja oikeutta nimittää upseerit tehtäväänsä

silloin tarvitaan entistä enemmän puunkuljetusvaunuja entistä enemmän vetureita koska kuljetusmatkat pitenevät kun joudutaan kuljettamaan pitempiä matkoja

valitettavinta vain on se että vaikka jako osuudet nousevat niin kuntien kuin seurakuntien osalta niin itse yhteisöveron jaettava määrä eli yhteisöveron tuotto dramaattisesti laskee ja huolimatta tästä hyvästä hallituksen esityksestä veronsaajien kuntien ja seurakuntien saamat yhteisöverot tästä johtuen eivät pysy edes entisellään

näkisin että poliisi vierailee koululla luonnollisena osana työtään ja että koulu kokee poliisin vierailun luonnollisena osana koulutyötä ja sen kansalaiskasvatusta

kiitän edustajakollegoita aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun kiitän ministeri lindeniä ja kiitän itella oyjn hallintoneuvoston puheenjohtajaa

ja eija sitten riitti tarvittavat toimenpiteet jää valtioneuvosto sitten päättää näistä toimenpiteistä ja olisimme sentään jättää asianomaisen valiokunnan joita nämä toimenpiteet koskee pääsisivät myöskin jollakin tavalla käsittelemään aiheita ja ja etenkin jos niihin liittyy

tämä voi tapahtua myöskin onnistuneesti enkä näitten esimerkkien pohjalta osaa sanoa muuta kuin että olen tyytyväinen jos nämä henkilöt näin kokevat

katson että rautatieliikenne on jo ennen autoja ollut tietynlainen runkoliikenne jolla on aivan oma tehtävänsä mutta se on sidottu kiskoihin ja silloin tarvitaan nimenomaan linja autoliikennettä joka osaltaan on runkoliikennettä esimerkiksi maakuntakeskusten välillä tai maakuntakeskuksista pääkaupunkiin

kun lähellä olevat tehtaat tiedämme hyvin ne paikkakunnat jotka ovat kokeneet menetyksiä sulkevat niin silloin puuta on kuljetettava pitempiä matkoja

henkilökohtaisesti olisin toivonut että meillä olisi säilytetty postin nimenä posti

mutta jos on niitä ihmisiä jotka kokevat että heidän asuinympäristönsä on menettäjä se koetaan syrjäkyläksi jota ajetaan alas niin se on kielteinen kehitys

meille kansanedustajille on esitetty muun muassa eräistä aivoverenkiertohäiriöistä karttoja siitä kuinka on aika päästä asianmukaiseen hoitoon jos tällainen verenkiertohäiriö tulee

mutta tämä passi olisi varmaan tuommoinen sopiva käytäntö

mutta sitten itse asiaan

aloitteessani toin esille näitten postin yleispalveluja tarjoavien toimipisteitten säilyttämisen

edustajia

kuorma autokuljetuksilla ei ole niin mielekästä kuljettaa satoja kilometrejä vaan junilla on sitten kuljetettava niille paikkakunnille missä tehtaat jatkavat

suomen kansa varmasti haluaa puolustaa itse itseään ja sitä varten meillä on omat puolustusvoimat ja sen

kun olen esittänyt näitä kriittisiä näkemyksiä niin olen halunnut ne tuoda nimenomaan kunnan sisäisen tasa arvon nimissä esille kuntalaisten tasa arvoisen vaikutusmahdollisuuden puolesta ja sen puolesta että ei vain koko suomi pysy asuttuna vaan että myös kunnat elävät mahdollisimman täydellisesti

on alueita joista on ennuste että sieltä voidaan ehtiä mutta sitten on alueita joissa aivan normaalioloissakin on vaarana että tulevat pitkät kuljetusmatkat

arvoisa puhemies hallituksen esitys jokelan koulusurmaan liittyen ja siitä annettu mietintö on välttämätön toimenpide

pidän erittäin hyvänä sitä että hallituksen esityksessä ovat veron noususta tasapuolisesti saamassa osansa sekä kunnat että seurakunnat että molemmat paikallistason toimijat on tällä tavalla otettu huomioon

onneksi suomi on tässä suhteessa kiitos ehkä hyvän poliisin ja viranomaisten toiminnan saanut olla eräänlainen lintukoto mutta meillä pitää olla myöskin valmiuksia järjestäytyneen terroristitoiminnan havaitsemiseen ennalta ja jos terrorismia tapahtuu niin myöskin sen torjuntaan

lehti toi esille myös asiamiesposti ja usealla paikkakunnalla jopa suurilla paikkakunnilla kuten äänekosken kaupungissa keuruun keskustassa ja niin edelleen

mutta meille on erittäin tarpeellista säilyttää maaseudun yleinen liikenne ja se tapahtuu nimenomaan linja autoliikenteen ja yleisen liikenteen kautta

keskustelu on jo edusta

eli kuljetusmatkat pitenevät

maallikkona ja kansalaisen on ollut vaikea ymmärtää niitä ongelmia joita tutkijalautakunnan työssä on

oli

olen varma siitä että rautatieasemilla tullaan näkemään siellä missä kuormausta suoritetaan entistä enemmän entistä suurempia puumääriä jatkossa ja tämä on hyvä

samoin liikenneonnettomuus tai mikä tahansa onnettomuus voi kohdata riippumatta siitä asuuko alueella paljon väkeä vai vähän väkeä

kun itse olen keuruun paikallisliikennetoimikunnan jälleen valittuna puheenjohtajana niin joudun murheella toteamaan sen että maaseudulla haja asutusalueella meillä ei suuria joukkoja kuljeteta

nythän erittäin monet niistä toimista joita kunnat ovat tehneet edelleen tekevät saattavat siirtyä myös seurakuntien toimiksi nimenomaan lapsityössä nuorisotyössä vastaavissa muissa ihmistä lähellä olevissa asioissa

se on asiamiesposti

ne toimivat hyvin ja aukioloajat ovat hyvät mutta pidän välttämättömänä että tämä asiamiespostiverkosto saadaan säilymään kattavana myös pienimmillä paikkakunnilla

vähän eri lain säätäminen helpottaa tutkijalautakunnan työtä jotta

mutta arvoisat kollegat aloitteellani katsonkin todella tulevalle vuosikymmenelle

samoin maakuntien reuna alueilla voidaan helposti tuudittautua siihen ajatukseen että mehän saamme naapurikunnasta naapurimaakunnan puolelta apua jos sitä tarvitaan

koen että tähänkin pitää olla riittävät valmiudet ja silloin tarvitaan myös hyvää yhteistyötä muiden järjestysviranomaisten puolustusvoimien kanssa erityisesti

ehkäistä ennakolta

vastaavia tilattiin

jos nyt ratapihat ovat täynnä puita teiden varret täynnä ovatko ensi syksynä kun maa jäätyy onko silloin näin paljon puuta

asiakkaita jotka käyttävät yleistä liikennettä on perin vähän mutta sitäkin tärkeämpää on juuri näitten ihmisten kannalta että yleistä liikennettä on tarjolla

vastuu laajentaminen eri tahoille on nyt välttämätöntä turvallisuuden lisäämiseksi kouluissa ja yhteiskunnassa

kun meillä on nyt myös muussa yhteydessä meneillään puolustusvoimia koskien turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon käsittely eduskunnassa niin pidänkin välttämättömänä että meillä puolustusvoimat ovat laajalti hajautetusti läsnä kautta koko maan jotta poliisi voi saada nopeasti tehokasta virka apua silloin kun tarvitaan sitä virka apua mitä puolustusvoimat voi tarjota

olisiko vastaisuudessa jako osuuksia vielä tästä korotettava tämä on kysymys jonka uskon hallitus vastuullisesti tuntee

no nyt on tämä laki voimassa että nyt voi syntyä syksyllä metsäkauppoja ja jos korjuu sallii se on märkänä syksynä vaan vaikeaa hyvin rajoitetusti voidaan silloin korjata niin toivon mukaan silloinkin saadaan puuta

mutta näkisin tärkeänä tämän kysymyksen tulvariskien osalta myöskin siinä valossa että tiedostetaan tulvariskit luodaan mekanismi jolla vahinkoja eri tavoin korvataan sekä vakuutusten osalta että aivan näissä muissa katastrofeissa jotka ovat ennalta pahasti arvaamattomia ja niihin luodaan myös mekanismit

minä uskon paperituotteeseen niin painettuun sanaan kuin painettuun lähetykseen tai pakattuun postipakettiin

tiedon saanti on ollut hankalin asia tässä

haluan tuoda tämän kysymyksen hyvin voimakkaasti esille että kun käsittelemme tätä joukkoliikennettä niin se on myöskin yleistä liikennettä joka on säilytettävä tässä maassa

lautakunnalla on kuultava mietinnön ja masters lakivaliokunnan lausunnon mukaan mahdollisuus saada tarpeelliset tiedot

arvoisa puhemies

käsiteltävänä oleva asia on aivan oikea kannatettava ja niin kuin tiedämme hyvin myöskin läpi menevä eduskunnan käsittelyssä

joitain asioita voidaan toimittaa sähköisesti mutta painetulla lähetyksellä on aina oma sijansa ja sen vuoksi haluan että myös sen asema säilyy

on erittäin hyvä asia että meillä suomessa on suorastaan maailmassa ainutlaatuinen perheyrittäjyyteen perustuva bussiliikenne linja autoliikenne ja tämän tulevaisuus näin olen ymmärtänyt monien alan yrittäjien kanssa keskusteltuani on tällä hallituksen esityksellä turvattu

asiaa koskevan esitutkinta tutkinnan aineistosta myös luottamuksellisten viestien

pulliainen ja monet muut kuten allekirjoittanutkin toimme esille ne epäkohdat mihin alkoholiveron alentaminen johtaa ja voimme todeta että näin on myös paljolti käynyt mitä esille toimme

mutta samalla toivon että rakentamiseen saatettaisiin myöskin niitä määräyksiä joilla asiallisesti voitaisiin auttaa niin että jos tulva pääsee ennalta arvaamatta yllättämään niin voidaan myöskin alueita hyödyntää mutta rakentamismääräysten osalta olisi selkeät määräykset joilla eliminoitaisiin vahingot silloin jos rakennus joutuu veden ympäröimäksi

jos me keskitämme puolustusvoimien läsnäoloa vain harvoille paikkakunnille niin silloin muiden viranomaisten ja tämän lain yhteydessä nimenomaan poliisiviranomaisten tarvitsema virka apu loittonee ja sen saanti kipeissä hätätilanteissa heikkenisi

minä pelkään että helposti itellan johdossa ovat suunnittelijat jotka eivät tunne historiaa eivät tunne postin yhteiskunnallista tehtävää saatikka vastuuta ja esittävät malleja jotka ovat asiakkaille vieraita

tiedon tiedotusvälineiden toimintaa niin ikään ennakolta ehkäisevästi tällä lailla tuetaan olevan suoran vaikutuksen

elikkä vaarana on se mitä minä pelkään että meillä ambulanssin saatavuus voi heikentyä kun vastuu tulee sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

henkilökohtaisesti metsäverojärjestelmästä olen sitä mieltä että olisi pitänyt jatkaa vuosikymmeniä kehiteltyä ja monille tutuksi tullutta pinta alaverojärjestelmää

aivan kuten monissa puheenvuoroissa on sanottu tämän toivoisi tulevan mahdollisimman pian pysyväksi käytännöksi jolloinka myös vaikeavammaiset voisivat luottaa siihen että tämä verokohtelu on myönteinen heitä kohtaan myös jatkossa

arvoisa puhemies

varmasti näin silloin oli edustajia jotka tämän haittapuolen toivat esille mutta henki tuolloin käydyssä keskustelussa eri yhteyksissä oli se että meidän nyt vaan täytyy tehdä tämä ratkaisu että meidän on nyt pakko että me emme voi mitään ja oli murheellinen tie jota me silloin kuljimme

yhdyn kunnioitetun edustajakollega jacob södermanin ajatukseen että kodille pitää antaa se rauha ja suoja mikä kodille kuuluu

aseiden ostolukuihin

haluan että maaseudulla myös muita toimintoja haluttaisiin liittää postinjakajien kuljetettavaksi ja näin jakaa kustannusvastuuta laajemmille tahoille

näen että meillä on kansalaisten turvallisuus hyvin kokonaisvaltainen asia ja siinä poliisi on mitä keskeisimmässä asemassa

tämän asian käsittely pinnaa tehnyt ohjeistuksen tarkentaminen ja lupien saannin tiukentaminen on koiralle hyviä ja terveitä harrastuksia

ukkola toi aiemmin esille nämä tasoryhmät ja täällä tuotiin myöskin keskustelussa esille että jokaisen oppilaan olisi hyvä saada kykyjensä mukaista opetusta

se oli metsänhoitoon kannustava siihen oli luotu myös oikeudenmukaiset ja hyvät vähennysjärjestelmät se antoi kunnille myös verotulot

bussiliikenne on menettänyt vuosien saatossa pikkuhiljaa aina matkustajia ja valitettavasti reittivuorotkin ovat vähentyneet

tässä asiassa toivoisi myös että suomessa harkittaisiin aina uudelleen ja uudelleen eun säännöstön muuttamista että sieltä ei tulisi näitä kankeita byrokraattisia määräyksiä joidenka vuoksi tämä asia on aina otettava uudelleen ja uudelleen täällä esille

mutta toisaalta koen että suomalainen poliisi tehtäviään täyttäessä turvaa juuri sitä että kansalaisten kodit ovat turvallisia paikkoja

sen seuraukset me olemme nähneet ja onneksi nyt on nähty että asioita voidaan korjata ja tehdä muutos ja lähteä tielle jossa voidaan löytää tie jolla alkoholihaittoja yritetään edes eliminoida ja tämä on aivan oikea tie

uudistus ei saa kuitenkaan

mutta valitettavasti tuosta järjestelmästä on luovuttu ja lienee selkeää realismia huolimatta aiemmista aloitteistani että siihen ei ole enää paluuta

kyllä vielä menee mutta liian vähän

koulujen turvallisuus on noussut viime vuoden aikana usein esille turvallisuusris riskejä joudutaan pohtimaan ja analysoimaan

todettiin että muun muassa oppilasruokailussa tätä on vaikea toteuttaa että koululaisten on saatava riittävä terveellinen lämmin ruoka

minusta silloin koulu toimii tehokkaasti ja motivoi oppilaita jos oppilaan edellytykset voidaan ottaa huomioon myös niin että oppilas joka näyttää menestyvän heikommin voisi niin kuin edetä omien kykyjensä mukaan ja kokea ei jälkeenjäämistä eikä jatkuvaa pettymystä vaan kokea myöskin menestymistä että hän osaa jonkun asian

ensi yönä mikrofoni laitinen toimi sillä saan tästä eteenpäin kaikki salin mikrofonit olivat käytettävissä

poliisin toiminnalla estetään rikollisuutta selvitetään rikollisuutta turvataan turvallisuutta ja sen takia minusta hallituksen esitys tässä asiassa on kyllä aivan hyvä

ihailen niitä aikoja entisiä jolloinka perheyrittäjä kylläkin omasta vapaa ajastaan tinkien hoiti itsenäisesti tätä toimintaa ja saatavuus oli yleensä hyvä ambulanssia pyydettäessä

vanha perinteinen haapamäkikeuruumultiauurainenäänekoski vuoro joka vuosikymmenet ajoi on valitettavasti loppunut koska yrittäjä fuusioitui suurempaan ja sellaista perheyrittäjällä olevaa rakkautta perinteisiä vuoroja kohtaan kuten oli äänekoskelaisella tourusen linjoilla näin ymmärsin ei sitten välttämättä enää liikennöitsijällä jolleka tourusen linjat tulivat enää ollutkaan

mielestäni on aivan oikein että lapsivähennys palautettaisiin verotukseen

toivon että suomi olisi painostavan aktiivinen myönteisellä tavalla tässä asiassa

jos selvittelyssä ilmenneen tarvittaessa on ryhdyttävä myös lainsäädännöllisiin toi yleiskeskustelu on nyt päättynyt että siirrytään gylyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakin sisällön mietinnön mukaiset tähän oikeus ensimmäinen käsitteluun tai c

siksi haluan että tässä tehdään niitä ratkaisuja joilla turvaamme myös tulevina vuosina sen että rautatieasemilla on puutavaraa että sahoilla on puutavaraa ja että laivat vievät suomalaisia puunjalostustuotteita niin mekaanisen kuin kemiallisenkin puunjalostusteollisuuden tuotteita eteenpäin

toivon sille nopeaa käsittelyä pikaista voimaantuloa ja tarvittaessa tällä hyvällä linjalla tulisi voida jatkaa

yleensä lapsiperheillä on jo sen verran verotettavaa tuloa kuitenkin silloinkin vaikka tulot olisivat vähäiset että verovähennyksen kauttakin voidaan taloudellista tilannetta auttaa

täällä ed

arvoisa puhemies

täällä esitetyt veropoliittiset ratkaisut on niin hyvin esitetty että minä toivon että ne asianomaisessa valiokunnassa saavat sen huomion osakseen mitä tarvitaan

kun tällaisia epäkohtia on lakien mukaan havaittu se osoittaa että meillä lait ovat oikein ja silloin on vain kysymys siitä että kotietsinnät toimitettaisiin olemassa olevien lakien mukaan

opetetaanko meillä esimerkiksi välineaineina kieliä liikaa

meillä on puolustusvoimat

kyllä yhteiskunta tarvitsee verotuloja ja vaikuttaa että nämä ovat hyvin oikeudenmukaisesti esille tuotuja

onko joillekin liian vaikeaa koulun teoreettisuuden takia olla koulussa ja tämän takia sitten suurissa ryhmissä tulevat esille ne ongelmat joihin on täällä viitattu

niitä seurausvaikutuksia joita metsänomistajista eräät kokivat ongelmina viime kesän ratkaisussa minä pidän pieninä asioina

katsottiin vain onko reitti tuottava vai ei

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiviä tyksin kulmassa sirisetelun pohjana on viidennen viestintä oli poiminto numero kaksitoista ensin käydä asiasta yleiskeskustelu ja sitten otetaan lakiehdotukset yrityskohtaiseen käsittelyyn yleiskeskustelu edustaja lauri oinonen

pidän kyllä tarpeellisena että poliisilla on valmiudet toimia kuten tähänkin asti ja kuten hallituksen esityksessä on esille tuotu ja tätä en koe kotirauhaa loukkaavana

mutta näkisin yleisen liikenteen joukkoliikenteen kannalta tarpeelliseksi kehittämiseksi haluan voimakkaasti sitä edistää kaikista syistä sen että me synkronisoisimme tämän liikenteen että ihmiset voisivat siirtyä junasta bussiin bussista junaan ja bussista toiseen bussiin paljon helpommin kuin nyt tapahtuu

sairaankuljetuksen ja ensihoidon osalta on tilanne kuitenkin se että on hyvin todennäköistä että harvempaankin asutulla seudulla niitä tarvitaan ja silloin saatavuuden tulisi olla hyvä että hoitotoimiin voitaisiin päästä riittävän ajoissa

meidän pitäisi jatkossa pohtia ihan selkeästi sitä onko meidän koulumme liian kielipainotteinen

yleensä suomalainen poliisi ei lähde ellei ole jotain syytä olettaa kenenkään kotiin ja tämä nykyinen käytäntö turvaa mielestäni poliisin toiminnan

hallituksen esityksenhän tuosta asiasta tulemme saamaan ratkaisu hallituksessa on tehty

arvoisa puhemies hallituksen esitys on hyvin perusteltu ja on paikallaan eräs kysymys tässä nousee mieleeni kun teiden varsilla näkee autoja jotka on ilmeisesti hylätty joista särkyy ikkunoita ja lyhtyjä muutamassa lyhyessä ajassa aina yhä enemmän ja enemmän

mutta onko oikein että rasitamme koulussa liikaa asioilla jotka eivät auta nuorta menestymään eteenpäin

sen takia toivon että määrätietoisesti kiinnitetään huomiota siihen että meillä koko maassa olisi sellainen ambulanssien verkosto että on tietyt minuutit jolloinka tämä ambulanssi suurella todennäköisyydellä on saatavilla

mutta minä näkisin että kun tämmöinen kielteinen ilmiö työttömyys tai pitkäaikainen sairaus kohtaa niin kyllä silloin verotuksessakin tulisi voida toimia sillä tavalla että verotus alenee eikä suinkaan kiristy